yleisradiolla on merkittävä tehtävä sivistäjänä ja se vahvistaa kansallista identiteettiämme mutta monipuolisempaa saisi olla kyllä radioiden musiikin soittaminen niin kaupallisella puolella kuin myös yleisradion kanavilla

olisin kysynyt ministeriltä että onko näistä huomautuskirjeistä ollut mitään tulosta ranskassahan käytetään huomautuskirjeitä laittomille nettilevittäjille ja miten tämä hidastamismääräys laittoman palvelun verkkoliikenteeseen ja ennen kaikkea sitten lopulta verkkotunnusten sulkeminen ollaanko niissä edistytty nykyisen lain pohjalta koska ne ovat sellaisia keinoja joilla voidaan estää kyllä sitten laitonta levittämistä